samaan aikaan meillä on tilanne jossa olemme suomessa sitoutuneet siihen että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään

metsien monimuotoisuuden heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä joten toimenpiteitä tarvitaan myös jatkossa sanotaan hallituksen esityksen perusteluissa

talousmetsillä on valtavan suuri rooli siinä millä tavalla metsälajisto kehittyy miten saamme pysäytettyä monimuotoisuuden hupenemisen

tässä lakiesityksessä valinnanvapauden lisääntyminen varmasti tulee vaikuttamaan myönteisesti monimuotoisuuden kehittymiseen

erirakenteinen kasvatus on metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta parempi vaihtoehto kuin avohakkuuseen perustuva talousmetsän hoito

uskon että valinnanvapaus esimerkiksi riistalintujen huomioiminen tai maisema arvojen huomioi minen on myös sellainen asia joka tulee edistämään metsäluonnon monimuotoisuutta

ministeri mainitsi omassa puheenvuorossaan myös sen hyvin ison muutoksen joka tässä lakiesityksessä on että niiltä menneinä vuosina ojitetuilta soilta jotka ovat tällä hetkellä metsätalouden kannalta hyvin hyvin vähätuottoisia poistetaan jatkossa uudistamisvelvoite

varsinkin jos päästään tilanteeseen että näitä soita päästään ennallistamaan vaikutukset monimuotoisuuteen tulevat olemaan aika nopeastikin positiivisia

arvoisa puhemies

tässä esityksessä hyviä muutoksia on se että monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeisiin elinympäristöihin on lisätty näitä ministerinkin mainitsemia korpia ja lapin maakunnan alueen letot

valmistelun loppuvaiheessa monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen osalta löydettiin ehkä sellainen kompromissi että nyt voi todeta että tässä esityksessä ei näiden arvokkaiden elinympäristöjen osalta tehty heikennyksiä eikä parannuksia

lakiehdotuksessahan ne määritellään aikaisempaa tarkemmin ja perusteluissa kuvataan sitä että tässä esityksessä ei tavoitella suuria muutoksia näiden elinympäristöjen osalta

itse toivon että ympäristövaliokunta käsitellessään tätä esitystä perusteellisesti voi löytää myös niitä mahdollisuuksia millä voisimme olla varmoja siitä että tällä lakiesityksellä todella mennään kohti sitä tavoitetta johon olemme kaikki sitoutuneet

miksi näihin metsänomistajiin ei ole otettu yhteyttä metsänhoitoyhdistyksen puolesta tai yksittäisten palveluntarjoa jien puolesta tai näitten sanotaan isompien metsäyritysten puolesta jotka myös tarjoavat erilaisia palvelu ja metsänhoitosopimuksia metsänomistajille

elikkä jossain kohtaa asiat eivät ole ihan kunnossa mutta me uskomme että kun aikanaan tätä kilpailua vapautetaan myös näitten palvelujen tarjoamisen suhteen palveluiden osalta mitä metsänomistajille tarjotaan niin se pistää myös näihin vähän huonompiin metsänhoitoyhdistyksiin vauhtia tutussa rastipistekautta paremmalle tolalle jos ero kun keskustelu on lähtenyt pasia lähdetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto